oikeusministeriön lausuntohan oli varsin tuomitseva tälle lakihankkeelle ja sitä pidettiin erittäin huonona lainsäädäntönä jonkalaista ei pitäisi lainkaan tapahtua

tämä herätti minun uteliaisuuteni siitä olemmeko nyt todellisuudessa säätämässä ihan turhaan tätä lakia koska täällä on useassa puheenvuorossa todettu että tämä yrittäjä ei lähdekään ehkä tähän hankkeeseen lainkaan

minusta nyt kun on täällä tiedossa minkälainen laki on tulossa ja minäkin tiedän että tämä tulee menemään läpi niin eikö nyt olisi ihan hyvä hetki ilmoittaa kelpaako tämä lakiesitys vai ei

arvoisa puhemies

minua hieman harmittaa se että tässä tämä hyvä tunnelma joka syntyi siitä että tämä kansallispuisto saadaan aikaan nyt vähän lamaantuu tästä susikeskustelusta joka ei tähän oikein suoranaisesti ollenkaan kuulu

lauri oinoselle että toistaiseksi ei ole kehitetty vielä sellaisia petoeläimiä jotka eläisivät pelkästä ilmasta vaan kyllä ne käyttävät muita eläimiä ravinnokseen

ne ovat siellä ravintopyramidin huipulla ja ne käyttävät muita eläimiä hyväkseen

arvoisa puhemies

tutustuimme erityisesti ruotsin ulko turvallisuus ja puolustuspolitiikkaan ja voin vain sanoa että siellä on tapahtunut erittäin suuria muutoksia

kaikki edellisen hallituksen puolueet ovat nyt nato jäsenyyden kannalla ja samoin kansalaisten enemmistö on tällä hetkellä ruotsissa nato jäsenyyden kannalla johtuen siitä että venäjän politiikka ukrainassa ja muualla on koettu niin huolestuttavaksi

herra puhemies

samalla kun päätämme lähettää sotilasosaston afganistaniin niin meidän täytyy rehellisesti todeta että afganistanissa on vakavasti epäonnistuttu

paikallinen väestö on alkanut suhtautua erittäin vihamielisesti näihin ulkomaalaisiin joukkoihin

myöskin oopiumin viljely on lisääntynyt ja presidentti karzain hallintoa sanotaan erittäin korruptoituneeksi

eli siellä on todella vakava tilanne ja vaikka jotenkin afganistan saataisiinkin rauhoitetuksi niin suuret määrät vihollisia on jo pakistanin puolella

se on todella huolestuttava se kokonaistilanne mikä siellä on

henkilökohtaisesti kannatan sitä että me lähetämme nämä sata miestä sinne mutta kyllä suomen tulee omalla toiminnallaan lähteä siitä että neuvottelut on saatava käyntiin poliittisesta ratkaisusta

tällä tavalla ei afganistanissa voida rauhaa saada ja ratkaisu löytyy vain siitä että aletaan neuvottelut pikaisesti maltillisten talibanien ja muitten etnisten ryhmien kanssa koska on erittäin etnisesti hajanainen ja sekava se koko paletti siellä

ainoastaan tätä taustaa vasten on hyväksyttävissä se että me lähetämme sinne nyt joukkoja turvaamaan vaaleja että saadaan demokratiaa edes jollain tavalla viedyksi eteenpäin

totean että ensi vuoden aikana syntyy kakssataaviiskymmentätuhatta uutta esimerkiksi ruotsin puolustusministeri totesi vastikään että suomi on ainoa maa jonka kanssa vallitsee yhteisymmärrys siitä että harjoittelemme sellaisia tilanteita varten jotka ovat myöskin rauhan tilan ulkopuolella

eli siinä suhteessa aika mielenkiintoinen näyttely lopputulema aika mielenkiintoinen vaikuttumaan salo tähän liittyy sitten vielä erittäin syvä yhteistyö harjoitusten muodossa eri aloilla ja tämä tulee vaatimaan jonkun verran resursseja uusia resursseja

tätä vaan kysymyksen aidosti keskusteluun että pitäisi tehdä erilaisia vaikuttavuusarviointeja myöskin paikallisesta kysyn ministeriltä

onko meillä valmiuksia tähän syvenemiseen joka on varsin nopeasti nyt tapahtumassa ja pystymmekö vastaamaan tähän huutoon

minä sanoin että siellä on voimakkaasti muuttunut mielipide ja esimerkiksi kaikki puolueet enemmistö paitsi sdp ovat nyt jo nato jäsenyyden kannalla

no kyllä siellä vihreät asiavirheet juva vastaavia

sanon vain että se lähestyy yhdysvaltoja natoa ja suomea sotilaallisesti

ymmärrän puheaikarajoitukset ja että ministerillä ei ollut aikaa vastata kaikkiin kysymyksiin mutta tämä kysymys ruotsin ja suomen uudesta syvästä yhteistyöstä on kyllä sellainen joka vaatii vastauksen

olemme täällä usean edustajan toimesta siihen nyt kiinnittäneet huomiota koska se tulee sisältämään myöskin mahdollisuuden rauhan ajan ulkopuoliseen yhteistyöhön ja pitää sisällään erittäin moninaisia harjoitusmahdollisuuksia

millä aikataululla katsotte että nämä laajennetut suomalaisten sotilaiden osallistumiset ulkomaisiin operaatioihin se laki voivat tulla tänne eduskuntaan ensi kevätkaudella

tämä puheenvuoro oli hyvin mielenkiintoinen ja siihen voi monelta osin ellei peräti täysin yhtyä mitä ministeri väyrynen täällä totesi

itse olen puhunut monasti siitä että euroopan unionin pitäisi olla monista puutteistaan huolimatta maailmassa tällainen arvojohtaja ja eräänlainen moraalijohtajakin

kuulostaa kovin juhlavalta mutta kun vertaa moniin muihin toimijoihin maailmanpolitiikassa niin kyllä euroopan unionilla on rahkeita niin kuin ministeri totesi kauppapolitiikassa kehitysavun määrässä ympäristö ja ilmastopolitiikassa

se on nimenomaan sitä arvojohtajuutta mitä euroopan unioni voisi harjoittaa nyt varsinkin kun tulee tämä yhteinen ulkosuhde edustustoverkko

mutta varsinainen kysymykseni kohdistuu siihen että kun oli tämä presidenttifoorumi nyt tästä rauhanvälittämisasiasta ja siihen liittyvistä kysymyksistä niin siellä nousi esille se kysymys voisiko ajatella että meidän kehitysapua jossain määrin enemmän kohdistettaisiin ennalta ehkäisevästi kriisipesäkkeisiin maailmassa sillä tavalla että kun nähdään missä on syntymässä todella hankalia tilanteita niin sinne koetettaisiin panostaa hieman enemmän kehitysapua

kysyisin ministeriltä miten näette tämän ajatuksen joka siellä myöskin tuli esille monessa puheenvuorossa olisiko meidän systeemi sen verran joustava että se liikkuisi tällä tavalla

herra puhemies

olen ollut tässä eduskunnassa aika kauan ja muistan senkin ajan jolloin ensimmäiset ydinvoimalat tulivat loviisaan

olivat kaikki ydinvoiman kannalla koska katsoivat että sillä tavalla voidaan säästää luontoa

tässä on tietynlainen yhteys ihan selkeästi olemassa

silloin muun muassa energiateollisuuden taholla oli niin suurta järkevyyttä että se katsoi että kaikki ei ole luonnossa kaupan

nyt tällaisessa uskossa on oltu että silloin olisi tehty jonkunlainen järkevä diili siitä että nämä viimeiset kosket ja vesistöt jätetään rauhaan

nyt puhutaan paljon siitä että me tarvitsemme säätövoimaa

no totta kai vesivoima olisi säätövoimaa mutta ne ovat viimeiset kosket ja sieltä saataisiin nolla pilkku jotain pientä nolla pilkku jotain koko suomen energiankulutuksesta

sitten minä kiinnitän huomiota näihin kansainvälisiin selvityksiin joita on tehty ja joissa on erittäin kriittisesti suhtauduttu bioenergian tuottamiseen

joko ne vievät ruuantuotannolta alueita taikka sitten ne vaativat niin suuria veronmaksajien subventioita että ne eivät ole kannattavia

eli minusta täytyy nyt tähän bioinnostukseen suhtautua hyvin järkevästi katsoa että minä en periaatteessa vastusta sitä mikä on järkevää ja taloudellisesti kannattavaa me emme voi rakentaa mitään baabelin tornia veronmaksajien rahoilla

ja kuten sanottu myöskin luonto on tässä helposti maksaja jos edetään liian pitkälle tällä tiellä

kun ministeri on paikalla ja hän on luvannut vastata näihin koskiensuojelulain kysymyksiin niin jos hän nyt mahdollisesti tässä yhteydessä vastaisi niihin kun satumme molemmat olemaan tässä salissa

ja sitten jos hän voisi myöskin vastata siihen pitääkö paikkansa se lehdistössä ollut tieto että ministerit anttila ja pekkarinen ovat antaneet eulle vääriä tietoja siitä millä tavalla voitaisiin käyttää viljaa energian tuottamiseen

ja viimeinen väärä väite jonka haluan ehdottomasti oikaista on se että on loukkaavaa kun kerrotaan että teollisuus tai joku olisi painostanut

jos olisin sitä mieltä että ydinvoimaloita ei tarvitse rakentaa niin ehdottomasti toimisin sen mukaisesti mutta mitään painostusta ei ole ollut

todella kovan paikan edessä olette ja jos katsotaan tätä vuotta niin tämä vuosi on varsin ratkaiseva nimittäin nyt tehdään uusi ulko ja turvallisuuspoliittinen selonteko ja se ei saa olla samanlainen kuin oli tämä edellinen

tämmöinen vakuutus pitää saada nyt

he joutuvat toimimaan vuosikymmenien perspektiivillä ja sen vuoksi on ratkaisevaa mitä tänä vuonna me tämä eduskunta päätämme puolustusvoimista ulko ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa

ministeri mainitsi että hän oli itsekin vakuuttunut siitä että näitä määrärahoja ei tule enää leikata vaan että paremminkin pitää siirtyä kasvattamisen suuntaan